arvoisa herra puhemies

satakuntalaiset odottavat merikarvialla erittäin nopeita toimenpiteitä se kanta on noussut valtavasti juuri nimenomaan merikarvialla kun se muualla länsirannikolla on hieman taantunut ja nyt tullaan sille alueelle että se oikeasti myös näyttäytyy

kiitoksia suuren valiokunnan puheenjohtajalle joka nosti tästä selonteosta erittäin tärkeän osan esille koskien sitä mitä me haluamme euroopalta

mutta tärkeintä on että pystyttäisiin tähän ylimitoitettuun tuontiin jolla harjoitetaan pimeää liiketoimintaa tässä maassa tarttumaan

toinen asia joka kataisen hallitusohjelman myötä tuli oli se että budjettikirjasta alueellisten elokuvakeskusten tuki poistettiin murheellinen sanoma

ministeri huovinen ei vastauksessaan pitänyt asiaa erityisen ongelmallisena eikä ministeri ihalainen nähnyt lain uudistamistarvetta

kuten täällä oli että mitä tässä on mitä pitäisi vielä paremmin olla niin kun suomen tavoitteena on tasapainoinen työoikeudellinen sääntelykokonaisuus niin suomi toivoo haluan että tässä lukee suomi edellyttää

on pakko todeta että juuri näin valiokunta yksimielisesti oli tämän muutoksen takana niin että saadaan tämä siirtymäaika jolloin voitiin yhdessä todeta että se on edellytys sille että pitää olla mahdollisuus vakuutukseen

varastetaan osa suunnittelusta maantieinsinöörien piirustuspöydiltä ja suunnitellaan se elinkeinoelämää alueita ja kansalaisia kuunnellen

toivon että tämä voidaan ottaa uudelleen harkintaan ja toimia niin että alueille voi syntyä tekijöitä joiden avulla on mahdollista erityisesti elokuvatuotannon alalla tuoda uusia luovia ihmisiä toimintaympäristöön ja siten pitää alueelliset toimintaedellytykset kunnossa

kysynkin pääministeri kataiselta

tulisiko alko siirtää valtion omistusohjauksesta vastaavan ministeriön valvontaan jotta myös alkossa noudatettaisiin henkilöstön osalta hallitusohjelmaa ja omistusohjauksesta sovittuja päätöksiä ja saataisiin tämä roska pois silmästä

merimetsot syövät kalaa ja totta kai sitten ruuan syönnin jälkeen tekevät luonnolliset tarpeet mutta nyt se on kääntynyt sillä matalalla lahdelma alueella sellaiseksi että käydään syömässä muualla ja ne tarpeet tehdään siellä eli nyt rupeaa olemaan ympäristöhaittoja

toki tärkeätä on että meillä alkoholikulttuurista puhutaan mutta toivotaan että meillä sillä puolella ei pelkän säätelyn ja jahtaamisen tiellä edetä

se on koko euroopan talouskasvun ja tasavertaisen kilpailuaseman kannalta erityisen tärkeätä että yritysten henkilöstöt ovat tasa arvoisessa asemassa niin että työoikeudellinen asema eri euroopan maissa on samankaltainen

mutta haluan kyllä tähdentää sitä että jos on jostakin toimialasta kysymys niin valiokunnalle hyvin selkeästi tuotiin esille että jos myllykoski rupeaisi myymään moottoripyöriä taikka tekemään niitä ja edesvastuuttomasti hankkisi osia ulkomailta ilman tietoa siitä minkälaisen riskin ottaa kun niitä antaa sitten edelleen kuluttajille niin tämä yritysvastuun ja yrittäjän vastuun korostuminen tässä ilman että kuitenkaan viedään elinkeinotoiminnan mahdollisuutta on hyvä nähdä

tämä ostamisen mahdollisuus olisi pitänyt paremmin tähän tuoda elementtinä juuri siitä syystä että meillä on paljon yritysverkostoja jotka komppaavat toinen toisiaan

me olemme eurooppalaisia varmasti myös alkoholikulttuurin osalta meistä voi tulla eurooppalaisia mutta viimeaikaiset päätökset esimerkiksi pori jazzin osalta eivät kyllä tue sitä että meillä täällä luotettaisiin ihmisten omaan käyttäytymiseen vaan pelkillä rajoituksilla pyritään rajaamaan turhanpäiväisesti sitä

lainsäädännön pitää elää ajassa sanotaan aina niin mutta luoviin aloihin liittyvän lainsäädännön pitää olla vieläkin luovempaa ja komppaan tässä kyllä edustaja heinosta siinä että nyt olisi aika ehkä katsoa kaikki aivan uudelleen missä olemme ja ennakoida hieman tulevaa

selonteko sisältää myös maksujen ja verojen kokonaistarkastelun

on palveluja tuottava yritys jonkun isomman tehtaan kyljessä ja se referenssi sen palvelun tuottamisesta ei välttämättä ole sillä pienellä alihankintayrityksellä jolloin olisi hyvä ostaa se tutkimuspanos ja kehittämispanos siltä niin sanotulta tilaajayritykseltä

muutoin meillä on se tilanne että yritykset kilpailevat niillä edellytyksillä jotka eivät ole siihen kaupankäynnin ja työn tekemisen ja työn tarjoamisen mahdollisuuden suhteen tasavertaisessa asemassa

pidän erittäin perusteltuna merellisen strategian tekemistä en pelkästään rikkidirektiivin haasteiden takia vaan myös elinkeinopoliittisista syistä sekä ympäristömääräysten vuoksi

tässä vaiheessa kun tämä tilaajayritys olisi saanut sen vähennysoikeuden siitä kustannuksesta minkä se joutuu maksamaan se olisi ostanut tavallaan itselleen omaa osaamispääomaa jolloin tälle pienelle palveluja tuottavalle yritykselle olisi avautunut ehkä sen tuotekehittelyn kautta muitakin markkinoita toimia palvelualan yrityksenä

valiokunta kuulemistilaisuuksissa tuli yksimielisesti siihen lopputulokseen että tällä siirtymäajalla pystytään tuomaan näitä asioita riittävässä määrin ja kun itse tuottajajärjestöistä ja isoista tuottajista tultiin sille kannalle näitä vakuutuksia kyllä pystytään saamaan aikaiseksi ja sitä kautta tuomaan mahdollisuus toiminnan jatkumiselle

nyt tämä jää tavallaan pois ja tämä ei tue niin sanotusti yritysverkostojen luonnollista kehittymistä ja siellä tutkimuksen ja kehittämisen syntymistä

tämä ei ole mikään hyvä signaali nyt kasitien osalta jos tavallaan ollaan tekemässä jotakin uudelleensuunnitelmia että sitten se säästynyt raha palautuukin johonkin muualle eikä nimenomaan sen väylän kehittämiseen ylläpitämiseen

se että poikkeuksellisen suuri on siellä tekstissä varmasti oli omiaan aiheuttamaan valiokunnassa keskustelua

arvoisa puhemies

onneksi minä luotan siihen että dokumentit ovat säilyneet ja ovat siellä mietinnössä mukana että ne voidaan sieltä kyllä tarkastaa

järjestämme julkisin varoin henkilökuljetuksia tällä hetkellä kankeasti hallintorajoja ylittämättä

sen osalta en tiedä onko valiokunta aivan harmoninen siinä suhteessa mutta jotakin ehkä hieman pienempää kuin poikkeuksellisen suuri olisi tässä pitänyt olla jos viljelijä tahattomasti tuo kasvitauteja sisältävän viljelyskasvin maahan ja levittää sen toisille tiloille sitä myöten

on professoreita jotka ovat sanoneet että tällaiseen ei ole tarvetta en lähde kyseenalaistamaan tohtoriksi aiheesta väitelleen asiantuntijan osaamista tässä kysymyksessä ja sen vuoksi pitäydyn kyllä kannassani siinä että nämä edustaja sarkkisen erittäin hyvin perustellut ja esiin tuomat argumentit ovat kestävämpiä kuin se arvio minkä ehkä joku yksittäinen kansanedustaja voi saada harkitusti vain oman näkemyksensä mukaisesti näistä lausumista irti

miksi tämä epäjoh donmukaisuus

kun tahtotila on yhteinen ja keskustelu ministeriöiden välillä avointa mahdollistaa se hallituksen yhteisen tavoitteen kuljetusten uudelleensuunnittelulle eli perusopetuksen sosiaali ja terveystoimen kelan korvaamien kuljetusten ja liikennehallinnon hankkimien kuljetusten yhdistämisen joustavammiksi ja taloudellisemmiksi palvelukokonaisuuksiksi

arvoisa herra puhemies

on totta että alko on palkittu parhaana yrityksenä mutta se ei poista sitä tosiasiaa että se on suomen mittakaavassa ja erityisesti valtion kokonaan omistamissa taikka sitten osaomisteisissa yhtiöissä aivan oma lukunsa

tarve huolehtia siitä että kun sen kaivoksen toiminta ja toimintakykyisyys on ainoa mahdollisuus huolehtia siitä että tämä jätevesitilanne pystytään ottamaan haltuun ja hallitsemaan

tällä tavoin voidaan paremmin turvata haja asutusalueiden liikennetarpeet

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

millä tavoin suomalaisiin menestyneisiin yrityksiin jotka valloittavat maailmaa ollaan oltu kontaktissa niin että he voisivat tehdä jonkun toisen tuotesortimentin viennin edistämistä esimerkiksi rovion kanssa käytävässä yhteistyössä joka voi olla erittäin laaja verkosto jokaisella alalla

arvoisat edustajatoverit tässä yhteydessä haluan tuoda esiin sen että suomen on eussa entistä enemmän painotettava varojen käytössä tehokkuutta ja tuloksellisuutta

ministeri kyllöselle ja koko hallituksen liikennepoliittisen selontekoon osallistuneille ministereille kiitoksia selonteosta

sitä ei selitä kausivaihtelu sitä ei todellakaan tee hyväksytyksi se että on juhannuksia ja muita sijoittuvia

ehdottomasti pitää välttää nyt yleistämästä talvivaaraa muihin suomessa toimiviin kaivoksiin tai toivottavasti tuleviin kaivoshankkeisiin

arvoisa puhemies

nyt en puhu niinkään väärinkäytöksistä vaan siitä että muodollisesti oikein käytettynäkin varoilla pitää saada tulosta ja tehokkuutta aikaan

käsitteillä oleva budjetti toteuttaa hallitusohjelmaa ja on talouden realiteetit huomioiden oikeansuuntainen mahdollistaen myös vasemmistoliitolle tärkeiden tavoitteiden toteuttamisen

kaivoslakia sinällään tulisi muuttaa siten että meillä varauduttaisiin kaivoksissa enemmän kaivoksen loppuunsaattamiseen niin että ympäristön palauttamiseen olisi riittävät varannot sitten käytettävissä kun kaivostoiminta loppuu

työaikajärjestelyllä pitää pystyä turvaamaan se että nämä ihmiset pystyvät hankkimaan itse elantonsa ilman että tarvitsee turvautua yhteiskunnan tukeen

käydyn keskustelun perusteella on pakko jotakin poimia siitä mukaan koska se miksi nyt tätä keskustelua käydään on se että ministerit ovat tehneet tällaisen oman linjauksensa ja siitä kaikki se arvonanto heille

nyt meillä toki sitten tehdään tuotteita esimerkiksi juuri tämän yrityksen menestyksen avulla eli rovion lisenssillä tehdään makeisia tehdään kaikkea muuta

arvoisa puhemies

hieman pelottavan sävyisin tuntein kuuntelin omistajaohjauksesta vastaavan ministerin vastausta siitä että jos yhtiö pyrkii ja päättää myydä sitä

tämä budjetti osoittaa hallituksen omaavan kansallisen vastuun kantamisen lisäksi myös oikeudenmukaisuutta ja sosiaalisuutta siitäkin huolimatta että valtiontalous on ahtaalla

kysynkin mitä neuvoja voisi antaa omistusohjauksesta vastaava ministeri nyt alkon suuntaan ja nimenomaan ministeri huoviselle

me olemme tässä tämän eduskunnan kuullen monesti kuulleet että ministeri ei voi ohjata yksittäisen yrityksen toimintaa

eussa nimittäin käytetään erittäin paljon rahaa ja eun kautta kulkevat suuret rahavirrat

meillä on tällä hetkellä maa ja metsätalousvaliokunta kanadassa ja kun me viemme näitä niin sanottuja yrityslahjoja täältä eduskunnasta täytyisikö meillä olla vaikkapa suomalaisia menestyneitä elintarvikkeita joita annetaan sinne

on varauduttava siihen että toiminnan aikaisiakin ongelmia voi tulla ja että silloin pääomavarat olisivat riittävät

me tässä kuulimme hallituspuolueen zyskowiczilta se että kun ei kaksikaan prosenttia riitä niin on pakko tavallaan ammattiyhdistysliikkeen syntyjuuret omaavana kansanedustajana sanoa että siellä palkkaperusteet kuitenkin lähtevät siitä että tuottavuuden mukaan sen reaaliansion kehityksen mukaan mitä tässä maassa on ollut esimerkiksi teknologiateollisuudessa tällä hetkellä kylläkin tilauskirjat ovat siinä muodossaan siinä mallissaan että ne palkkapyynnit joita nyt on esitetty eivät ole kohtuuttomia vaan niistä pitää löytää kompromissi mikä nyt ei näytä oikein mahdolliselle

joskus suomalaisessakin keskustelussa kuulee harmiteltavan että eu rahaa uhkaa jäädä käyttämättä kun pitäisi puhua siitä miten sillä rahalla saataisiin entistä enemmän aikaan

no talvivaaran kohdalla sen toiminnan jo näin alkuvaiheessa tapahtuneen altaitten vuodon ja edelleen toistuvien jätevesiongelmien osalta varallisuutta ei pystytty vielä kuntoon hoitamaan mutta tärkeää on että lakia uudistetaan siten että rahoitus pystytään turvaamaan niin että varaudutaan kaivoksen ennallistamiseen ja alueen ennallistamiseen niin että ympäristövahinkoja ei pääse syntymään

voiko ministeri mielestään kieltäytyä ohjeistamasta että valtion hallitukseen nimeämät henkilöt vaikuttavat yhtiön päätöksentekoon ja siten turvaavat että tämä yhtiö voi edelleen toimia ja tuottaa suomalaisille hyvinvointia

vaikka on pakko tasapainottaa valtiontaloutta säästöillä ja veroilla silti me vasemmistoliitossa olemme onnistuneet tuomaan hallituksen politiikkaan myös myönteisiä pienempituloisia paremmin tukevia seikkoja

tehdään samalla myyntiponnistuksia ja valjastetaan koko eduskunta ja meidän matkat myös tähän vientiin ja tehdään sen kautta uutta innovatiivista ja todella suurta

muun muassa professori hiden on todennut että eduskuntavaalien järjestelmän kansanvaltaisuus ei voi toteutua sillä tavoin että eri hallituskoalitiot vuoron perään muodostavat ja tekevät muutoksia perustuslakiin jonka perusteella sitten voidaan alueellisia vaalialueita yhdistellä ja koota

on todettava että valtioneuvoston näkemys että euroopan sosiaalirahasto esr muodostaa olennaisen osan koheesiopolitiikan toteutusta on hyvä keskeinen asia

ja toisena on se että lainsäädännöllä pystytään turvaamaan että täällä kaivoksissa tuotettu pääoma ei virtaa tästä maasta pois vaan se täällä säilyy eikä käytetä ruotsin lainsäädäntöä mikä mahdollistaa kaivosyhtiöitten varojensiirron ulkomaille

työmies on palkkansa ansainnut työmies ei ole koskaan liikaa palkkaa saanut ja sillä linjalla kun jatketaan niin minä uskon että tähän maahan löydetään hyvä palkkasopu

kun puhutaan sopimisesta niin se tarkoittaa että osapuolet neuvottelevat ja sopivat asioista keskenään mutta jos toiselle sanotaan että te olette tällainen keskustelukumppani ja vuorovaikutuksessa me määräämme kuinka tätä asiaa hoidetaan niin se ei ole yhteiskuntasopimus

ministeri edellisessä vastauksessaan toi alle yhden promillerajan ruorijuopumuksen piiriin jos aiheuttaa vaaraa itselleen tai toisille

joten kyllä tärkeätä olisi että nyt satakuntalaisena kansanedustajana tänään jo voisin laittaa tiedotteen että nyt hallitus on tehnyt sen erittäin kannatettavan ehdotuksen ja vetää oman esityksensä pois

todellakin nyt käsiteltävään mietintöön kyllä liittyy noin kansanedustajankin näkökulmasta se että kun ajatellaan tätä historiaa mihinkä ollaan sitouduttu kuinka ollaan rahaliiton taloudesta ja vakaudesta huolehdittu kuinka ollaan yhteen sovitettu asioita niin totta kai se pistää pohtimaan olemmeko edelleen vielä nyt sillä tiellä mitä historia meille osoittaa

puhumme koko ajan tässä nyt vähän termien sekamelskasta harjoituksesta ja valvonnasta

edustaja turuselle jolla on myös turun sinapit sekaisin täytyy sanoa että ammattiyhdistysliikkeestä saavat myös perussuomalaiset jos ovat liiton organisaatiossa mukana aktiivisesti aivan yhtä tasavertaisesti vaalitukea kuin nämä kaksi muutakin puoluetta

valiokunta todella käsitteli tätä asiaa hyvinkin perusteellisesti ja täytyy voisiko sanoa hieman mustemmin suhtautua valiokunnan puheenjohtajan näkemykseen poikkeuksellisesta haitasta

arvoisa herra puhemies

tärkeintä on se on oikein pakko tässä edustaja sasia kiittää siitä että hän nosti ne oikeat asiat esille mitä myöskin edustaja uotila omassa puheenvuorossaan toi esille että perintöverotus ei saa johtaa kohtuuttomuuteen

vasemmistoliitto korostaa että suomen tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen sekä alusta pitäen mukana kehittämässä kaikkea arvopaperikauppaa mahdollisimman laajasti koskevaa transaktioveroa

voisiko se tarkoittaa mahdollisesti sitä että suomalainen sotilaskoneen kapteeni taikka lentäjä saadessaan käskyn ei suomalaiselta kenraalilta vaan nato maan kenraalilta joutuu toimimaan sen tehtävänannon mukaisesti ja mahdollisesti siinä tilanteessa että se on vaikkapa ilmatilaa loukkaava venäläinen hävittäjäkone ampumaan sen alas

eli asioista ei ole pystytty niin sopimaan että niillä pystyttäisiin tätä kokonaisuutta rakentavasti ja yhdessä ja kestävästi viemään eteenpäin

se ainakin edustaja myllykoskea hieman häiritsi

ei ne valu niitä tarkoituksella annetaan niille ehdokkaille jotka ajavat palkansaajien asioita eikä kuten perussuomalaisten terhon ja putkosen papereissa lukee

tuon ehdotuksen toteutuminen on suomalaisen maatalouselinkeinon elintarviketeollisuuden ja alkutuotannosta myös elintarviketeollisuuden kautta olevien työntekijöiden kannalta erityisen suuri

olisi ollut kohtuullista edes se että tässä kohtaa puhuttaisiin samaan aikaan että jos tuloja siirretään ne pitää suunnata kotimaisiin investointeihin mutta ei mitään

mutta toki on pakko sanoa että tässä kohtaa kun tästä suomen edustaja on ollut äänestämässä niin kyllä on sellainen usko että liikanen on tässä kohtaa suomen etua ollut ajamassa

yhden toimijan osalta esimerkiksi koko sadon ja kasvuston tuhoaminen ei ole vielä poikkeuksellista jos oikein olen ymmärtänyt ja siinä mielessä tähän olisi ehkä ollut parempi tarkemmin määritellä kuten varapuheenjohtaja heikkilä sanoi

arvoisa puhemies

siinä tilanteessa perintövero ei saa aiheuttaa sellaista tilannetta että henkilö ei kykene selviytymään perintöverosta

näitten termien kanssa minä haluaisin johdonmukaisuutta ja selkeyttä ettei sekoiteta niitä kun selkeästi tiedetään että kysymyksessä on valvontayhteistyö ei harjoittelu

jos on huojennuksia mutta jos perijän oma tulotaso ei riitä tämän huojennuksenkaan jälkeen sen perintöveron maksamiseen niin tätä kohtuullistamista pitää edelleen kehittää

suomen nettomaksaja aseman kannalta on erittäin tärkeää että maaseudun kehittämisrahoitusta josta suomi saa selkeästi maksamaansa enemmän takaisin on erityisessä keskiössä

siltä osin se ratkaisu tässä kohtaa on ainakin vielä edustaja myllykosken saanut vakuuttuneeksi että se mitä on aiemmin tapahtunut on valitettavaa

tämä jäi hieman vielä hämärän peittoon

oikeudenmukaisuutta tässä budjetissa lisää myös se että työmarkkinatuen saamiseen eivät enää vaikuta puolison tulot

ala tarvitsee uudistusta niin että voisikin sanoa että tämä ehkä on pieni askel ihmiselle mutta mahdollisesti iso laukka askel hevosalalle

on omakotitaloja on asuntoja ja kiinteistöjä helsingissä joissa on leski tai kaikkein ikävimmässä tapauksessa lapset tämän perintöveron kohteena ja siinä kohtaa meillä pitää järjestelmää erityisesti kehittää että kukaan joka perii oman kotinsa ei joudu kotiaan myymään vaan on mahdollisuus edelleen siinä asua ja sitä hoitaa

se tulee varmasti käytäntöjen kautta enemmän esille mutta toivotaan että valiokunnan kannanotot näkyvät ja jatkossa toimivat

kun tätä pakettia on yleensä ruvettu kokoamaan niin ollaan tehty virheellisin puutteellisin perustein esimerkiksi kreikan kohdalta käsikopelolta silmät ummessa

sen tason puolustaminen kuuluukin suomen kannalta olennaisiin neuvottelukysymyksiin silti unohtamatta mihin rahaa käytetään ja miten se parhaiten tuottaa lisäarvoa

nyt minä toivon kovasti ja uskonkin siihen nyt ainakin tässä vaiheessa että nyt tässä on se ratkaiseva askel että voidaan edetä hieman rauhallisemmin mielin

toivottavasti fintotossa nähdään se että mikäli rahanjakoa ei pystytä enemmän viemään harrastuksen alkulähteille meillä pelivaihto alkaa pienenemään

itse asiassa täältä oppositiosta käsin on ehkä vieläkin vaikeampi arvioida niitä lopullisia kantoja mitä on kun sitä hallituskin joutuu vielä pohtimaan

toimeentulotukea uudistettiin niin että työttömyysturvan aktiiviajan korotukset eivät enää pienennä toimeentulotukea

rahan pitää tuottaa ei näyttää

itse asiassa mitä tulee paikallisen sopimisen problematiikkaan kun tätä neuvottelutulosta selaa niin täällä on paikallisen sopimuksen voimaantulo ilman liittotason hyväksyntää

arvoisa herra puhemies

työttömän työllistyessä työhönmenosta johtuvan tulojen nousun vuoksi tehtävää asumistuen tarkistusta lykätään nykyisen kolmen kuukauden sijasta kuuteen kuukauteen

hyvää täällä on se että edunvalvojien asemaa pyritään kehittämään työpaikoilla mutta jos ajatellaan niin että työpaikalla tulee riita siitä paikallisesta sopimisesta mikä on niin olisi aika mahdoton tilanne etteivätkö ammattiliitot voisi olla ratkaisemassa tätä asiaa joko työtuomioistuimessa taikka käräjäoikeudessa

talvivaarasta on esitetty huolia kovasti niin että se prosessi ei toimisikaan vaan saanti on pienentynyt

meidän on pakko keskittyä siihen että meillä tästä pelivaihdosta enemmän ohjautuu jatkossa raviratojen toimintaympäristön kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

jos sanotaan että keskusjärjestöt eivät aja muuta kuin työntekijöidensä etua tai työntekijöiden ja palkansaajien etua niin tietysti se kuulostaa isänä ja järjestöissä mukana olevana sellaiselta syytökseltä että ikään kuin palkansaajajärjestöissä olevilla ihmisillä eivät olisi lapset ollenkaan tulevaisuuden toivo

jos ja kun nyt tehdään toivottavasti rahoituspäätöksiä kuinka valtion omistusohjauksessa myös huomioidaan se että selvitetään tämä perustilanne mitkä ovat sen prosessin onnistumisen mahdollisuudet onko tämä huoli turha

siitä mitä tämä hallitus on tehnyt ja on tekemättä jättänyt täytyy sanoa että se kaikki synti mitä tänään ollaan taas täällä kuultu niin ei maistunut sen vastaanottaminen silloin kun näihin asioihin olisi pystynyt vaikuttamaan

on harmillista että puheenjohtajamaa ei ole tehnyt muutoksia omista varoista

hyvää on myös kokeiluna aloitettu niin sanottu työllistämisbonuskokeilu jossa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden kuukauden ajan työmarkkinatukea

nettipelaaminen lisääntyy ihmiset katsovat todellakin televisiovastaanottimien kautta suoria lähetyksiä ja näin ollen raviradoilla tapahtuva pelivaihto on alentunut ja sitä kautta pitäisi nähdä tämän tuloutuksen osalta että sitä suunnattaisiin enemmän siellä missä se itse tapahtuma tapahtuu

jos sitoutumaton eli järjestäytymätön työntekijä tekee paikallisen sopimuksen järjestäytymättömän työnantajan kanssa ollaan melko mahdottomassa tilanteessa että kuinka työntekijäpuoli voisi oikeutensa turvata kun joutuisi itse henkilökohtaisesti maksamaan ne oikeudenkäyntikulut

ja sitten toisaalta jos näitä kauhuskenaarioita nyt lähdetään luettelemaan niin onko varauduttu harkitsemaan niitä mahdollisuuksia että selvitetään mikä merkitys talvivaaralla on suomessa sijaitsevalle metallurgiselle toiminnalle teollisuudessa